vaikka potilaan voisi ensi vaiheessa tutkia ja lähetteen laatia myös muu kuin virkasuhteinen lääkäri sairaalassa potilaan tarkkailuun ottamista koskevan ratkaisun tekevän lääkärin samoin kuin tarkkailulausunnon antavan lääkärin ja mahdollisesta tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä päättävän lääkärin tulisi kaikkien olla virkasuhteessa

hän totesi että geriatrian professorit eivät ole suotta lääkärilehdessä esimerkiksi viitanneet vuodelepoon liittyvään toimintakyvyn menetykseen joka on usein vaarallisempi kuin itse perustauti

toisena asiana haluan todeta että vaikka vanhuspalvelulaki aiheutti suuren keskustelun joka oli erittäin tarpeellinenkin keskustelu me olemme paljossa velkaa suomalaisille hyvinvointiyhteiskunnan rakentajille ja meillä on suuria epäkohtia jotka meidän tulee korjata on kyllä selvää että näiden päätösten jälkeen meidän on kiinnitettävä huomio myös niihin tulevaisuuden mummoihin ja pappoihin siihen millä tavalla tämä yhteiskunta pystyy huolehtimaan lapsista aivan sieltä varhaislapsuudesta varhaiskasvatuksesta asti koska ilman tätä varhaista puuttumista ongelmat voivat sitten vaikuttaa nuoruusvaiheessa ja myöskin myöhemmällä iällä syrjäytymiskehitystä edistävästi

sen vuoksi mielestäni esimerkiksi tämä omaishoitajien terveystarkastusasia olisi yksi jota meidän pitäisi viedä eteenpäin jotta me havaitsisimme nämä ongelmat ja voisimme tällä palvelujärjestelmällä johon näin ymmärsin täällä edustaja palolakin kiinnitti huomiota tulla niissä asioissa sitten omaishoitajan tueksi ja avuksi riittävän varhaisessa vaiheessa

meidän pitää muuttaa tätä asennetta ja ajattelutapaa toimintatapaa siihen suuntaan että se toimintakyky pysyy parempana pidempään

muulle kuin viranomaiselle annettavan julkisen hallintotehtävän alue on pyritty näin rajaamaan mahdollisimman suppeaksi ja tehtäviä ollaan antamassa muun kuin virkalääkärin hoidettavaksi ainoastaan siltä osin kuin se nähdään välttämättömäksi potilaiden hoitoonpääsyn ja sivullisten perusoikeuksien turvaamiseksi

ja jotta se voi näin tehdä me tarvitsemme kotiin vahvempia palveluita ja siitä tässä muutoksessa on kysymys

muu kuin virkasuhteinen lääkäri voisi kuitenkin ilmoittaa terveyskeskukselle tai sairaalalle todennäköisesti tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevasta henkilöstä tutkimuksiin noutamista tai virka apupyynnön tekemistä varten

siitähän on järjestetty myös eri tahoille pyöreän pöydän keskustelu jossa näitä toiveita ja tarpeita on käyty läpi

virka apua koskevilla säännöksillä pyritään siihen että poliisi olisi velvollinen antamaan virka apua ainoastaan sellaisissa tilanteissa joissa virka avun pyytäminen on virkasuhteisen lääkärin käsityksen mukaan välttämätöntä

toivomme nyt sitten myös eri järjestöiltä kommentteja siihen ovatko nämä sosiaaliturvakysymykset riittävällä tavalla tässä nyt lausunnoille lähtevässä luonnoksessa sitten esillä

yhtäältä oppositio vaatii menolisäyksiä tai säästöjen perumista ja toisaalta velkaantumisen pysäyttämistä

vaikka muukin kuin virkasuhteinen laillistettu lääkäri voisi ammatillisen osaamisensa perusteella ottaa kantaa potilaan hoidon tarpeeseen ja laatia lähetteen virka apu on haluttu jatkossakin pitää nimenomaan julkishallinnon tehtävänä

tarkkailulähetettä ja virka apua koskevien mielenterveyslain muutosten voimassaolon tarpeellisuutta tulisi arvioida uudelleen siinä vaiheessa kun kunta ja palvelurakennetta koskevat laajemmat uudistukset toteutuvat

oikeudenmukaisuus ei ole vain hyvien aikojen arvo

mielenterveyslakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten että tahdosta riippumattomassa hoidossa olevalle potilaalle olisi varattava mahdollisuus saada sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvio hoidon tarpeesta ennen kuin hoidon jatkamisesta tehdään päätös

ulkopuolisen lääkärin tulisi olla virkasuhteessa oleva psykiatrian erikoislääkäri tai muu virkasuhteessa oleva laillistettu lääkäri joka on perehtynyt psykiatriaan

vaikka ulkopuolisen lääkärin arvio ei sitoisi tarkkailulausunnon laativaa eikä tahdosta riippumattoman hoidon jatkamista koskevan päätöksen tekevää lääkäriä siinä esitetyt näkemykset olisi otettava huomioon päätöstä tehtäessä

tästä on tulossa asetus ja tarkoitus on nimenomaan saada sellaista vaikuttavuuden arviointia näihin evo rahoihin jolla sitten ehkä pystytään paikkaamaan sitä että tuo momentti hieman vähenee

jos tarkkailulausunnon laativa tai hoidon jatkamista koskevan päätöksen tekevä lääkäri olisi potilaan hoidon jatkamisen tarpeesta eri mieltä kuin ulkopuolinen lääkäri hänen olisi perusteltava miksi hänen ratkaisunsa poikkeaa ulkopuolisen lääkärin arviosta

itsekin olen lukenut tuon kirjeen jonka ilmeisesti kaikki kansanedustajat ovat saaneet siitä että on kuntia joissa nämä rahat ovat loppuneet tässä kesken vuotta

saamani tiedon mukaan on kuitenkin ajateltu kuten aikaisemminkin että valtiokonttorista tässä syyskuun aikana jaetaan niin sanotusti tämmöisessä jälkijaossa vielä näitä rahoja niihin kuntiin joista tuo raha on kesken loppunut jotta saadaan se kuntoutus myöskin niille veteraaneille jotka eivät sitä vielä ole saaneet

ulkopuolisen lääkärin arvio vahvistaisi osaltaan potilaan oikeuksia hänen tahdosta riippumattoman hoitonsa jatkamista koskevassa päätöksenteossa

edustaja paatero kysyi aikataulusta alkoholilain osalta

sitten on tarkoitus käydä aika laajasti toimijoiden kanssa keskustelua tietenkin hallituksen piirissä keskustelua ja ensi kevään aikana on tarkoitus tuoda tuo hallitusohjelmaankin kirjattu alkoholilain kokonaisuudistus sitten eduskunnan käsittelyyn

muun muassa edustaja tainio kysyi tätä mitoitusasiaa ja tässä laatusuosituksessahan on tämä mitoitusasia nostettu esille

tätä arviota tehdään säännönmukaisesti kysytään kunnista toimipisteittäin tätä henkilöstömitoitusta

ensi syksynä sitten tiedämme miten se on kehittynyt ja sen jälkeen pääsemme arvioimaan tarvitaanko sitä eduskunnankin vaatimaa lakia tästä mitoitusasiasta

ministeri risikko viittasi jo tänään sosiaali ja terveyspoliittisessa ministerivaliokunnassa olleeseen tilakysymykseen koska se on hyvin oleellinen

arvoisa herra puhemies

se liittyy tähän perusterveydenhuollon vahvistamiseen nähdäkseni hyvin vahvasti koska meidän täytyy tässä terveyden edistämisessä päästä eteenpäin ennaltaehkäisyssä ylipäätään

kansallispuistoasiat ovat nyt perättäisillä viikoilla saapuneet ympäristövaliokunnasta tänne suuren salin käsittelyyn ja tänään siis listalla tämä selkämeren kansallispuiston perustaminen

myöskin lastensuojelun osalta tämä asia tuli esille

ja kyllä myönnän muun muassa edustaja paloniemi totesi aivan oikein että meillä on isoja haasteita ja missään vaiheessa en ole kiistänyt sitä etteikö tässä lastensuojelussa todella ole näitä haasteita

tämä varsinainen hallituksen esityshän perustuu valtioneuvoston juhlapäätökseen

esimerkiksi turku on tuplannut sosiaalityöntekijöitten koulutusmäärän eli kyllä me saamme myös joitakin vastaantuloja tältä koulutuspuolelta vaikka sitä teemme yhdessä tuon okmn kanssa

se oli yhtenä esityksenä tuolla omassa esityksessäni budjettiriiheen koska katson että olisi aika jo saada siihen korotus sen vuoksi että tuo taso on jäänyt jälkeen aivan selvästi siitä mitä sen pitäisi olla mutta valitettavasti tässä taloudellisesti tiukassa tilanteessa emme saaneet tätä nyt vielä eteenpäin

selkämeren kansallispuisto perustetaan juuri tämän aavan meren vedenalaisen luonnon saaristojen ja luotojen rannikon kosteikkojen sekä näihin liittyvien eliölajien suojelemiseksi

mutta pidetään tämä mielessä koska äitiyspakkaus on monille erittäin tarpeellinen ja niin kuin kerroitte myöskin kansainvälistä mainetta saanut

tämä kansallispuisto on siis vedenalaisten luontotyyppien kuten riuttojen ja särkkien sekä näillä esiintyvien luonnonkalakantojen ja muiden eliölajien suojelun kannalta aivan ainutlaatuinen

ihan lopuksi sanon vain monta asiaa jäi vastaamatta pahoittelut siitä tämän sosiaali ja terveyspalvelurakenteen osalta

aiemmin perustetuissa merellisissä kansallispuistoissa suojelun pääasiallisena kohteena on ollut lähinnä vedenpäällinen saaristoluonto ja maisema sekä kulttuuriympäristöt

niinpä tämä selkämeren kansallispuisto täydentää hyvin merkittävällä tavalla aiemmin puutteellisesti turvattujen ja uhanalaisten itämeren merellisten ekosysteemien suojelua

ei tämä ole mikään leikkikierros niin kuin tästä keskustelusta saattoi joiltakin osin saada käsityksen että nyt jotenkin leikitään ja kysellään kunnilta turhaan

viime viikolla täällä käsiteltiin sipoonkorven kansallispuistoa jota alueen kaikki kunnat ja myös hyvin monet yksittäiset kansalaiset ovat vaatineet perustettavaksi ja myöskin lakialoitteen muodossa tuo asia oli eduskunnassa esillä

meillä on järjestämislakityöryhmän sisällä kuitenkin nimitetty erillinen perustuslakikysymyksiä pohtiva jaosto jossa koetetaan nyt myös löytää ratkaisuja niihin kysymyksiin

vakuutan kyllä teille että tämän uudistuksen punainen lanka on se että saamme nimenomaan terveyden edistämisen ennaltaehkäisyn parempaan kuntoon ja sitten meillä on edustaja pekkarinen poliittisia näkemyseroja siitä tulisiko tuon mallin olla kuntapohjaisesti järjestetty vai jollakin muulla tavalla järjestetty

tämän selkämeren kansallispuiston osalta tilanne on ollut toisenlainen

asiaan on sisältynyt huomattavan paljon kriittisyyttä varsinkin tuolla varsinais suomen vakka suomen alueella ja tämän vuoksi myös ympäristövaliokunta on ollut varsin haasteellisen tilanteen edessä kun tämä esitys eduskunnalle annettiin

haluan vielä omalta osaltani kiittää tästä käydystä keskustelusta ja ehkä muutamia huomioita myös hallituksen puolelta vielä kootusti

aivan aluksi haluan siis kuitenkin sanoa vielä kertaalleen sen että meidän näkemyksemme mukaan tässä ei ole kysymys leikkauksesta koska tuen kesto ja taso pysyvät samana

ja kyllä täytyy sanoa se on oma näkemykseni ja hallituksen näkemys että tämä työelämän tasa arvo ja hoivavastuun jakautuminen josta täällä on käyty tätä väittelyä tämän illan aikana niin oma näkemykseni on se ja hallituksen

kansallispuistoon liitettäviksi esitetyillä vesialueilla joilla kalanviljely siis olisi jatkossa kielletty ei tälläkään hetkellä ole kalankasvatusta

senhän me olemme nähneet viimeistään nyt kun olemme huomanneet että nimenomaan tämä perinteinen työnjako naisten ja miesten välillä hoivavastuun osalta on vain vahvistunut äitien työstäpoissaolojaksot ovat pidentyneet että jotakin tällekin ilmiölle ja työelämän tasa arvolle pitäisi tehdä ja mielelläni olisin kuullut vähän lukuisamman joukon esityksiä siitä miten tätä työtä voidaan paremmin viedä eteenpäin

varsinais suomen liitto alueen kunnat sekä kalatalouselinkeino ja metsästäjät ovat metsähallituksen esitystä suppeammasta rajauksesta huolimatta vastustaneet laajasti edelleen puiston ulottamista vakka suomen alueelle mutta on muistettava että tuolla alueella on kerätty myös tätä puiston perustamista puolustava kansalaisadressi

täällä on käyty jo pitkä keskustelu ja haluan vain nostaa lyhyesti tuosta valiokuntavaiheesta muutaman huomion jotka eivät ole ehkä vielä tässä keskustelussa niin paljon nousseet esille

ympäristövaliokunta katsoo että selkämeren kansallispuiston alue on kokonaisuutena rajattu valmisteluvaiheessa eri intressit yhteen sovittaen niin että esimerkiksi kalanviljelyn tulevaisuuden mahdollisuudet ja perustettavan kansallispuiston alueen kattavuus luonnon monimuotoisuuden kannalta on sovitettu yhteen

aiemmin täällä debatissa keskusteltiin asiantuntijoiden roolista ylipäätään tuolla valiokuntakuulemisissa ja on tietenkin totta että asiantuntijat esittivät kukin erilaisia näkökulmia ja varmasti sieltä löytyy kaikille täällä olijoille joitakin perusteluita omille näkökulmille

perheet siis saavat edelleen tehdä omia valintojaan

perheillä on edelleen mahdollisuus tehdä omia valintojaan kotihoidon tuen osalta mutta meillä on myös monia muita olemassa olevia tukimuotoja ja uutena joustava hoitoraha josta hyvin vähän valitettavasti opposition edustajat täällä puheenvuoroja käyttivät

valiokunta korostaa että selkämeren kansallispuisto on luonteeltaan ja lähtökohdiltaan erilainen verrattuna suomen muihin merellisiin kansallispuistoihin

mutta kyllä tosiasia on se että esimerkiksi tuo professorien kuuleminen oli kyllä hyvin huolestuneisuutta huokuva

selkämeren kansallispuiston perustamisella suojellaan pysyvästi edustava ja pitkä pohjoisetelä suuntainen alue pohjanlahden meri ja ulkosaaristoaluetta joka turvaa merkittävällä tavalla itämeren erittäin uhanalaisia ekosysteemejä

eli kyllä siellä huolta on siitä millä tavoin nyt huolehditaan siitä että myös kasvun näkymää on tulevaisuudessa luvassa jotta nämä leikkaukset eivät kohdistu samoihin ihmisiin liiaksi ja jotta ei sitten synny sitä tilannetta että olemmekin näivettymisen kierteessä jossa ihmisten jaksaminen ja työhyvinvointi suorastaan työkyky ovat koetuksella näiden monien monelta suunnalta tulevien leikkausten osalta

tämä uusi joustava hoitoraha tulee varmasti tarjoamaan joillekin perheille uuden valinnanmahdollisuuden kotihoidon tuen lisäksi ja tämä on sivuutettu tässä keskustelussa oikeastaan täydellisesti

juuri tämän vuoksi siis luonnontieteellisiin syihin vedoten ja perustuen valiokunta pitää välttämättömänä että kansallispuiston rajaus sisältää koko esitetyn alueen vakka suomesta satakunnan alueelle

kun niin paljon puhuitte kuitenkin valinnanvapauden puolesta olisi ollut hyvä että olisitte tasapainoisesti kertoneet myös tästä uudesta valinnanvapauden mahdollisuuden lisäämisestä jonka tämä vaihtoehto tuo

aivan lyhyesti vain haluan todeta että olen eri mieltä edustaja virtasen kanssa siitä onko tämä esitys huono

haluan myös todeta sen että en saanut vastausta kysymykseen siitä miten näiden leikkausten pitkäaikaisia vaikutuksia on seurattu ja arvioitu

niinpä valiokunta esittää tässä mietinnössään ammattikalastuksen edellytysten turvaamista suojelutavoitteesta kuitenkaan tinkimättä

se on muotoiltu uudella tavalla jotta me pääsisimme siihen tilanteeseen johon itsekin viittasitte että kunnat hoitaisivat paremmin kotiin vietävien palvelujen saannin ja turvaisivat sitä mahdollisuutta kaikille suomalaisille ikäihmisille

valiokunta on päätynyt useisiin muutosehdotuksiin laajan asiantuntijakuulemisen perusteella kiinnittäen erityistä huomiota siihen että kansallispuiston perustamisessa keskeistä on itämeren ainutlaatuisen merialueen suojelu mutta turvaten samalla paikallisen ammattikalastuksen elinkeinon harjoittamisedellytykset

edustaja ala

hallituksen rakennepoliittisen ohjelman osana on myös vanhemmuuden kustannusten selvittäminen ja niin kuin edustaja vehviläinen täällä hyvin totesi niin tätä asiaa on kyllä selvitetty siitä olen samaa mieltä ja nyt pitää ehkä vain vauhdittaa toimenpiteisiin pääsyä tässä asiassa

poissa edustajaa turunen porissa edustajia

muistutan vielä että juuri tästä syystä että kunnat eivät näköjään pysty suoriutumaan tästä tehtävästä olemme lähteneet rakentamaan uudenlaista sote järjestelmää jossa yksittäisellä kunnalla ei enää ole tällaista velvoitetta vaan se siirretään leveämmille harteille jotta tämänkin lain tavoite paremmin voi toteutua

mutta se on siis osa tätä rakennepoliittista ohjelmaa toisin kuin tästä keskustelusta olisi saattanut saada senkin kuvan että hallitus on kokonaan unohtanut tämän asian

keskeiset muutosehdotukset yhdistettyinä hallituksen esityksen sisältämiin ehdotuksiin muodostavat seuraavanlaisen kokonaisuuden jossa on siis neljä eri kohtaa

yksityiskohtainen valmistelu on siis käynnissä ja vähän kummeksun sitä kyllä jos täällä nyt odotetaan että hallituksen olisi pitänyt kuukaudessa kun budjettiriihessä tämä rakenneohjelma hyväksyttiin saada konkreettiset päätökset ja kaikki mahdollinen yksityiskohtainen valmistelu valmiiksi

vanhuspalvelulaki on tämän valtakunnan ehkä seuratuin laki

meillä on valtavasti tietoa siitä miten tämä muutos josta nyt tänäänkin puhumme etenee

senkin vuoksi me pystymme puuttumaan myöskin ohjauksella kannustamisella neuvonnalla siihen tilanteeseen johon viittasitte että silloin kun homma ei toimi pitää pystyä saamaan asiat kuntoon

parempi että me katsomme nyt rauhassa ja koetamme ottaa huomioon myös niitä huomioita joita tässä välikysymyskeskustelussa tänään on noussut esille ja näistä ehkä nostaisin juuri yksinhuoltajien kysymyksen yrittäjien kysymyksen ja monta monta muuta samoin kuin nämä taloudelliset selvitykset joihin tässä juuri äsken viitattiin

erityisesti kalastuksen ja kansallispuiston muun käytön sekä erilaisten intressiryhmien toimintoja yhteensovittamaan pitää valiokunnan mielestä perustaa selkämeren kansallispuiston asioita käsittelevä laajapohjainen yhteistyöryhmä

jokainen joka on joskus hoitanut omaa tai jonkun muun lasta pidempään pidemmän jakson tietää että se ei ole mitään leikintekoa vaan ihan oikeaa arvostettavaa työtä ja tämän haluan tässä vielä alleviivaten sanoa

valiokunta pitää välttämättömänä että varsinais suomen ely keskus asettaa puiston toiminnan käynnistämisvaiheessa tammisaaren saariston kansallispuiston mallin mukaisesti eri intressitahojen laajapohjaisen yhteistyöryhmän

mutta samanaikaisesti pitää olla hyvin tarkkana siitä että ei syyllistetä niitä vanhempia jotka vievät lapsensa jo varhaisemmassa vaiheessa päivähoitoon ja varhaiskasvatuksen piiriin

siis se että tässä kyseisessä pykälässä tämä muotoilu on nyt erilainen ei tarkoita sitä etteikö tämä koko laki lähtisi siitä että kaikille ikäihmisille kaikille tämän lain piirissä oleville ihmisille turvattaisiin arvokas elämä

minä olin hyvin tyytyväinen siihen että äskeisissä puheenvuoroissa alleviivatusti myös oppositioedustajat totesivat tämän että varhaiskasvatus on tärkeää siitä pitää huolehtia koska vähän tässä keskustelussa nämä laitos ja muut kommentit saattoivat johtaa semmoiseen ajatukseen että tätä pidetään jotenkin vähempiarvoisena ja minusta sekään ei ole oikea johtopäätös kyllä koska me tiedämme että tuhannet ja taas tuhannet perheet tekevät tämän joko omasta halustaan tai olosuhteitten pakosta että lapsi varsin varhaisessa vaiheessa viedään hoitoon

valiokunta pitääkin välttämättömänä että selkämeren kansallispuiston perustamiseen osoitetaan riittävät taloudelliset resurssit jotta ei vähennetä samalla muiden puistojen rahoitusta

tästä rahoitusasiasta olemme lausuneet vähän vastaavalla tavalla puhemies täällä mietinnössämme kuin tuossa sipoonkorvenkin osalta eli ylipäätään tätä rahoituksen tasoa kansallispuistoille pitäisi mielestämme korottaa

sen vuoksi minun on hieman vaikea nyt ymmärtää sitä että jos se on tämän lain punainen lanka se on myöskin useissa muissa pykälissä mainittu tämä pykälä ei ole suinkaan ainoa jossa puhutaan arvokkaasta elämästä ja sen vaatimuksesta niin miten se ei sitten koskisi myöskin sitä kohtaa johon edustaja tässä viittaa

muilta osin viittaan tähän valiokunnan perusteelliseen mietintöön joka on yksimielinen

puhemies

vielä lopuksi totean että olen edustaja vehviläisen kanssa ihan samaa mieltä siitä että minustakaan ei pidä luoda sellaista yhteiskuntamallia jossa nimenomaan naisten kontolle tulisi enenevästi osa aikatyötä vaan kyllä naisille pitää mahdollistaa myös kokoaikainen työssäkäynti näistä erilaisista uusista malleista huolimatta

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva perhehoitolain valmistelu ja sen tausta on hallitusohjelmassa jonka mukaisesti perhehoitolainsäädäntöä kehitetään ja pyritään ottamaan huomioon myös väestön ikääntymisestä syntyviä tarpeita

olen itse monta kertaa muistanut sitä tilannetta josta äitini on minulle kertonut ja ollut iloinen siitä että itse voin ja monet meistä voivat turvautua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja sellaiseen päivähoitoon jonne lapsensa voi luottavaisin mielin jättää

kyseessä on tärkeää asiaa koskeva uudistus

kyllä tästä pitää voida keskustella ja toivon tietenkin siinä myös aktiivisuutta tältä salilta koska liian moni suomalainen kärsii alkoholin takia omassa perheessään

lainvalmistelua on kuitenkin rajannut se tosiasia että lain uudistamista varten ei ole varattuna kuntien valtionosuuksia ja siten lain uudistus tulee toteuttaa kustannusneutraalisti

kiitos arvoisa puhemies ja hyvät kollegat näistä hyvistä huomioista ja myös kysymyksistä

lainvalmistelun tavoitteena on koota yhteen lakiin perhehoitoa koskevat sosiaalihuoltolain ja perhehoitajalain säännökset tarkentaa niitä ja erityisesti parantaa vanhusten ja vammaisten perhehoidon asemaa

niin kuin kaikki tiedämme sosiaalihuoltolaissa on pyritty myös vastaamaan niihin ongelmiin joita meillä selvästi lastensuojeluprosesseissa on havaittu ja myös erittäin traagisia tapauksia on jouduttu sitten selvittelemään jälkikäteen

niin kuin tiedämme niin mielenterveysongelmat ovat kasvaneet rajusti ja osittain varmasti on kyse siitä tai voisiko olla kyse siitä että näihin ongelmiin kiinnitetään huomiota niitä osataan ehkä eri tavalla myöskin havaita kuin aiempina vuosikymmeninä

mutta kyllä kyse on myös siitä että tässä ajassa on paljon sellaista mikä aiheuttaa näitä ongelmia

sen takia tietenkin se ensimmäinen asia on tämä ennaltaehkäisy riittävä tuki varhainen puuttuminen esimerkiksi lasten ja nuorten osalta jo sieltä varhaiskasvatuksesta perusopetuksesta lähtien

eli näillä tahoilla tulee olemaan uuden lain myötä ilmoitusvelvollisuus suoraan poliisille jotta vältytään siltä että lastensuojeluilmoitus jää sitten jonnekin käsittelyä odottelemaan ja näin sitten lapsen hyvinvointi pahimmassa tapauksessa voi vaarantua